täällä äänesteltiin viime perjantaina destia asiaa asia jossa kaikki oli toisin kun tämä tieliikelaitosprosessinykyisyys vietiin läpi

tämä tarkoittaa sitä että yhteinen maatalouspolitiikka

jos on olemassa sellainen tilanne että ei voisi muka puuttua eräänlaisen julkisen tai yksityisen säätiön toimintaan niin sehän on silloin realiteetti johonka pitää varautua ja silloin pitää olla se valmiussuunnitelma ja se koskee kaikkia tämmöisiä elintärkeitä instituutioita

sillä tavalla siltä ympäristötutkimukselta eräs keskeinen pohja elikkä muutokset ja niitten analysointi häviää kokonaan pois

jos ei markku hirvonen olisi henkilökohtaista uraansa pannut katkolle tässä hommassa hänhän taisi erota siitä toimistopäällikön tehtävästä protestiksi koko hommalle ja sitten nimitettiin projektipäälliköksi kierähti niin kuin sille puolelle ja harvoin muuten tällaisia isänmaallisia tekoja suomen tasavallan historiassa on kirjattukaan ei homma olisi lähtenyt käyntiin

ministeri häkämies sanoi minulle että nyt vaan eletään tämmöistä aikaa

asko seljavaara juuri kiinnitti huomiota

kun minäkin olen pyörinyt myöskin siellä pallaksen ja harrinivan välissä moneen kertaan ja ollut siellä kesävieraanakin kunnan kutsumana lohiviikoilla niin minun havaintoni eivät tue ed

sitten toinen kysymys tästä kansainvälisestä suhdannetilanteesta

olimme tarkastusvaliokunnassa hyvin kiinnostuneita tästä tilanteesta ja se johti huolestuneisuuden edelleen kasvamiseen

eikö kuitenkin ole asianlaita niin että se kaikkein mielenkiintoisin asia on mitä tapahtuu venäjällä joka on hyvin merkittävä kauppakumppani meille

arvoisa puhemies

laukkasen äsken kertomia havaintoja

siis kun on selvinnyt että olisi pitänyt niin ei ole pyydetty sitä verotietoa siis on haluttu tuota tuota saada suo kysy aktissa on nimenomaan sallia suomen toimiminen veroparatiisissa elikkä täällä on tiukka salaisuus

ehdotuksen sisällön pietin mukaan se että kellus ensimmäinen käsittely on voinut tai tähtisilmäisen käsittelyn yhdellä ole

asko seljavaara äsken totesi siis kolmisenkymmentä keskeistä erikoisasiantuntijalääkäriä on häippäissyt pois sieltä niin sitten meille sanotaan tarkastusvaliokunnan kokouksessa asiantuntijan taholta selvityshenkilön taholta että kyllä niitä asiantuntijoita on siellä kuopiossa vaikka kuinka paljon

se harvinaisen selvästi todetaan täällä

herää kysymys miksi ihmeellä ei ole päädytty sitten näillä perusteilla jos nämä kaikki ovat ihan ok tähän johtopäätökseen

arvoisa puhemies

elikkä suomalainen tekeytyy hallintarekisterin takana veronkiertäjäksi ja suomi ei yritäkään sitä estää kun se haluaa itselleen veroparatiisiluonteen nimenomaan luoda

nyt piti olla tämmöinen finanssikriisi katastrofi ja fyffestä uupelo niin siinä yhteydessä sitten tämmöinenkin onnistuu mutta ei kunnollisissa poliittisissa neuvotteluissa

tässähän on hyvin arvokkaasta lakialoitteesta kysymys kun neljä vihreää eminenttiä kansanedustajaakin on sen allekirjoittanut ja varmasti syvästi harkinnut että tämä lakialoite on tarkoituksenmukainen

tulee mieleeni kysyä onko ed

arvoisa puhemies

kantolan äskeisen puheenvuoron kova ydin oli mielestäni sittenkin näköjään kalankasvatus elikkä niin sanottu vesiviljely

seurujärvi kysynyt evirasta minkä ihmeen takia tällaista ei ole lainsäädännöllä niitattu vaan on menetelty niin kuin tässä lakialoitteessa käy ilmi

sitten kun pyytää tarkemmin niin sitten siihen ei tulekaan enää mitään tarkemmin määrettä joka rauhoittaisi mielen elikkä aika kiusallinen tilanne

hän ihmetteli sitä että tarvittaisiin uutta teknologiaa

tämä luonnonsuojelullinen näkökohta tässä on hyvin merkittävä siis kerta kaikkiaan että mehän tarvitsemme välttämättömästi tätä katiskapyyntiin verkkopyynnin sijasta siirtymistä jotta nimenomaan saimaan vesistöalueella saimaannorppa elikkä saimaanhylje säilyisi hengissä

muutaman kerran se on ollut hilikulla ja siinä vaiheessa on sitten ek ilmestynyt eri formaateissa näyttämölle ja ilmoittanut että se on katastrofi

lfa tuki on parhaillaan kriittisessä neuvotteluvaiheessa jossa suomen edun puolustaminen on aivan erikoisen tärkeää luonnonmaantieteellisistä olosuhteista johtuen ei sanaakaan ei ensimmäistäkään sanaa

se todellakin on olemassa se moderni teknologia norjan vuonoissa missä lohta kasvatetaan sitä niin sanottua kassilohta ja se sama tekniikka on viety sinne chilen rannikolle myöskin tunnetuin seurauksin ja se sopii meillä syvän meren alueelle ihan samalla tavalla

sitten kiinnitän yhteen asiaan huomiota

arvoisa puhemies

seurujärvelle minä luen niin kuin äsken luitte tämän tekstin jonka mukaan tiettyjen kofeiinipitoisten elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava erilliset varoitukset raskaana oleville lapsille ja kofeiiniherkille kuluttajille

siis toisin sanoen kyllä nyt on vähän niin kuin puolitiehen tämä puheen tekeminen niiltä jäänyt jotka tämän puheen ovat pääministerille kirjoittaneet

ovatko sössijöitten ensi luokassa suuret keskuspankit fed ekp ja kiinan keskuspankki jotka kaikki vähän erilaisista lähtökohdista ovat harjoittaneet löysää rahapolitiikkaa alhaisia korkoja ja käytännössä setelirahoitusinstrumentteja luoden

tämä on aika mielenkiintoinen tekstiltään sikäli että tässä on sorva niminen kala tämmöinen runsaana esiintyvä niin sanottu roskakala nostettu arvoon arvaamattomaan mutta esimerkiksi pasuri on kokonaan kun meidänkin järvessä pasuria on tonnikaupalla tässä jäänyt niin kuin ulkopuolelle

siis tuota raskaana oleville lapsille ette varmaan tarkoittanut vaan se välihenkonen jäi siitä käyttämättä hyväksi

ja näin eräs ikuisuusasia on saava nyt ratkaisunsa

toivottavasti tämän puheen tekstin lukevat

toinen asia johonka haluan kiinnittää huomiota on tämä tapaus lokapojat ja kahdella tavalla

ensinnäkin niin kuin yleisesti tiedossa on italiassa keski ja etelä italiassa tämmöinen kaatopaikka asia ja jäteasia on lähes tulkoon täydellisesti mafian hallussa

pentti oinonen äsken juuri esitelmöi

ovatko näitä sössijöitä pahempia olleet julkiset taloudet jotka ovat antaneet harmaan ja mustan talouden vallata omat kansantaloutensa

johtuen siitä että eu aivan oikein puolustaa tonnikalan rippeitä välimerellä koska se koko tonnikalakanta on häviämässä pois

minulle ei tätä ole allekirjoitettavaksi tarjottu

kyllä todellakin on sillä tavalla että siinä kun katsotaan nauvon ja rymättylän välissä

olisin sen saattanut hyvinkin allekirjoittaa mutta tätä pitäisi jalostaa ennen kuin tämä syntyy esilaiksi

kantola ilmoitti käyneensä siellä kiinnitittekö huomiota että rihmaleväkkö on tappanut kaikki rakkoleväköt

siis eu on enemmän kuin paikallaan yhteisöllisesti pitämässä huolen siitä että kalastukseen kuuluu kestävän kalastuksen periaate

siitä on ollut sitten napolin katastrofit tuloksena jnp

siellä ei pysty uistelemaan siellä ei pysty onkimaan siellä ei pysty yhtään mitään ja jos katsotte pohjaan niin kaikki on kuollut

kun on jäänyt koko jätehuolto hoitamatta

tässä on sellaisia pikantteja yksityiskohtia mutta hyvää tarkoittaa

en ole löytänyt

yritin tässä sitä tehdä mutta ei löytynyt

arvoisa puhemies

tällä välillä kun äsken puhuin ja kävin tuolla huoneessani paljastui se mistä tässä mättää kun ympäristöanalyysia ei tähän ollut sisällytetty ja se johtuu kuulemma yksinkertaisesti siitä että toimeksiannot virkamiehille annettiin kaksi ja puoli vuotta sitten ja kaikki nämä dramaattiset muutokset ovat tapahtuneet sen jälkeen eikä sillä tavalla ollut nähty sitä kuinka kaikki voi hetkessä muuttua

vielä vähemmän uskalletaan tällä hetkellä tehdä sitä että verrattaisiin euroaluetta jota tämä sopimus koskee ei euroalueeseen mutta eu alueeseen siis sitä kuka eu perheessä kärsii enemmän ja kuka on ollut enemmän oikeassa ja kuka vähemmän oikeassa

siis lähes puolet kansantalouksista toimii harmaalla puolella siis niin että niistä rahavirroista ei asianomaisille valtioille ole mitään niin sanotusti hyötyä

mitä arvoisa puhemies siitä oli seurauksena

ja oli näköjään vain ajan kysymys koska tämä ilmiö tulee suomeen

sasi on sitä mieltä että tämä on ihan okei että suomi on veroparatiisi ja suomalaiset saavat pettää omaa valtiotansa käyttämällä hallintarekisteriä

minusta on käsittämätöntä arvoisa puhemies se että tämä mainittu firma on hesarissakin julkaistujen todistusten mukaan pystynyt toimimaan suurella henkilökuntamäärällä sillä tavalla kuin hesari kuvasi tämän firman toimineen

ja tällaisilla tietojenvaihtosopimuksilla ei ole mitään käytännön merkitystä koska nimenomaan aktiivisesti halutaan toimia niin että suomi on tietosuojan takana oleva veroparatiisi

sellaiseen vertailuun ei näköjään henkistä kanttia ole eikä näistäkään asiakirjoista jotka eduskunnan isossa salissa ovat tällä hetkellä käsittelyssä vastausta löydy

me haluamme juuri ottaa ne kokemukset että jos he johonkin voivat kiinnittyä jos he voivat jotakin tehdä niin ei ihmeellä ruveta heti kriminalisoimaan sitä kun siinä ei mitään kriminalisoitavaa ole olemassa

tämä vaan antaa selvän ohjeen tulevaisuutta varten että jos tilanne muuttuu niin pitää ajassa pystyä muuttamaan toimintapolitiikkaa ja ihan käytännön toimiakin

ja nyt kun finanssikriisillä näyttää vääjäämättömästi olevan kakkososansa ensi ja seuraavana vuonna niin juuri nyt täytyy tehdä kaikki voitava että tämä homma saadaan viranomaisten hallintaan ja talous tervehtymään näiltäkin osiltaan

miten ihmeellä se on ollut ylipäätään mahdollista

on hämmästyttävää kuinka hiljaista tällä rintamalla loppujen lopuksi yhteiskunnassa on kun ottaa huomioon että ensinnäkin hallitus ystävällisyydessään on antanut oppositiolle kaikki mahdolliset aseet kouraan toimia todellisena besserwisserinä

elikkä siis se mikä tästä nyt on seurauksena tietysti koko operaatiosta on että nyt pitää tämä valvontaa koskeva mekanismi ja sitä tukeva lainsäädäntö arvioida aivan kokonaan uudestaan

nuorisotyö sen minä olen oppinut näitten yli seitsemän vuosikymmenen aikana mitä olen elää saanut on erittäin vaativaa erikoisesti silloin kun tapahtuu se että elämänpolku katkeaa opinnot katkeavat työpaikka menee läheissuhteet menevät jnp

se on täysin välttämätöntä

sitten muutama yksityiskohta arvoisa puhemies

kiinnitän huomiota vain kahteen asiaan

kysyn retorisesti itseltäni mitähän se tarkoittaa tieteellisesti

toisin sanoen on kerta kaikkiaan joko internationaalilla tasolla jätetty hommat puolitiehen taikka ei ole ollut kanttia saada parempaa tulosta aikaiseksi

arvoisa puhemies

nimittäin se olisi todellista takapakkia jos paperin kierrätys jollakin tavalla sen jälkeen kun on siihen järjestelmät luotu ja hyödyntämisjärjestelmä vakioitu siitä kuinka paljon neitseellistä kuitua tarvitaan sen kierrätyskuidun ohella pitämään huoli siitä että paperit pysyvät kasassa kestävät kirjoittamista jnp

tällä lailla on merkitystä silloin kun se ohjaa täällä puhutaan hienosti verkostosta hyvä on nykyisin pitää aina olla puhe niin että se verkosto on ottamassa sen nuoren haltuunsa eräällä tavalla

ensimmäinen on virhepistejärjestelmään pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän tarve ja toinen asia on liikennetraktoriasia

kysymys on talousalueesta joka juuri määriteltiin tällä täsmällisesti samalla tavalla

arvoisa puhemies

jos siitä niin kuin nyt liisitään otetaan vähän taaksepäin jos kuitenkin valtioneuvosto jnp

joka tapauksessa valmistautuminen tämän neuvottelutuloksen kansalliseen markkinointiin on jätetty puolitiehen taikka oikeastaan alkumetreille

minä tässä varhaisemmin iltapäivällä suorastaan rukoilin arvoisalta valtiovarainministeriltä joka nyt on absent kuitenkin että hän antaisi jonkinlaisen todistuksen sen puolesta että hän tekee voitavaansa harmaan talouden ja talousrikollisuuden kuriin saamiseksi mutta mittään ei kuulunut ei pihaustakaan

toinen osoite on kotiosoite ja toinen osoite on joku toimiosoite olkoon se toimeliaisuus mitä tahansa

se on kulttuurikysymys se on hinnanmuodostuskysymys mitä suurimmassa määrin koska siinä on kysymys siitä että se keräysjärjestelmä on toimiva järjestelmä

käytiin läpi kaikki mahdolliset systeemit ja niistä saksassa ja muualla saadut kokemukset ja erikoisesti saksassa saadut kokemukset osoittivat että järjestelmän oikeudenmukaisuus ikään kuin mielletty oikeudenmukaisuusaste on todella korkea

minä luin ilolla ja riemusta kiljahdellen hesaria tässä joku päivä sitten kun kerrottiin vantaan esimerkkiä työpaja kaikille

vielä yhden kerran

tulee mieleen oulun viereinen kunta haukipudas joka on lähtenyt elinkaarimallilla pistämään oulun tulevaan piikkiin rakennushankintoja jnp

te ette varmasti ole voineet olla havaitsematta lehdistä että saksan ja sveitsin välillä on nyt tämä sveitsin pankkisalaisuus murtunut käytännössä niin paljon ubs pankin jnp

kallis oli puheenvuorossaan aivan oikeassa että sitä ei pidä vaarantaa tätä nykyistä toimivaa järjestelmää eikä ainakaan tällä tavalla kuin se tässä teoriassa olisi ollut mahdollista

minä olen äärimmäisen pahoillani ja minä toivon että hän omassa mielessään tulee yön aikana uusiin aatoksiin ja todistaa huomenna toisella tavalla tässä erittäin tärkeässä asiassa

siellä sentään on tekstissä jotakin valoa tuolla taivaan rannalla pientä yritystä mutta sielläkin se mikä on ratkaisevaa on se että olisi edellyttämisponsia niin että hallitusta pantaisiin ruotuun

tämä johti siihen että ruvettiin sitten niin kuin sanotaan lobbaamaan siis valiokunnasta päin ministeriöön että nyt tämä valmistelutyö on saatava käyttöön ja käyntiin

täällä on käynyt selville että rahat alkavat loppua ja velkaa pitää vaan miljarditolkulla tehdä lisää ja sillä tavalla koijareille rahoja kylvetään

näissä pitäisi olla erinomaisen valppaana ja ryhtyä toimenpiteisiin ettei oma piikki ihan tolkuttomasti

arvoisa puhemies

vehkaperälle ihan ystävällishenkisessä mielessä totean että varmastikin tässä asiassa opintotuen sitomisessa indeksiin juna meni jo mutta ei yleisesti

ranska ja sveitsi aivan täsmälleen samalla tavalla

arvoisa puhemies

kun ottaa huomioon sen kuinka merkittävää aikaa täällä suomessakin juuri nyt eletään ja kuinka merkittävistä hallituksen esityksistä on kysymys hiukan hämmästyttää että talo on niin täynnä muita kokouksia että edustajat ovat niissä kokouksissa eivätkä ole voineet tänne pakottavista syistä johtuen tulla kuuntelemaan näitä esittelyitä ja näitä puheenvuoroja

tässä tilanteessa ollaan jossa edellyttämisponsi kirjoitetaan eduskunnassa

mutta nyt kerta kaikkiaan tilanne on se että näin ei voi jatkua

ja sellaista tuhkaa missä näitä raskasmetalleja on ei pidä pelloille ainakaan levittää viherrakentamisessa se jollakin tavalla menee jos voi olla vakuuttunut siitä että viherrakentamisen kohteena olevalla alueella ei kenenkään mieleen voi koskaan juolahtaa ryhtyä ruokaa ihmisille tuottamaan

arvoisa puhemies

ei kerta kaikkiaan tällä hallituksella ei ole tämänlaatuiseen politiikkaan varaa

kiitoksia valmistelijoille ja kiitoksia myös siitä että olette paikalla näinkin pitkään jo olleet tämän käsittelyn tämän keskustelun aikana

on erinomaisen hyvä että valtiontalouden tarkastusvirasto tuottaa edelleen laadukasta tavaraa sekä tarkastusvaliokunnan työtä että ison salin työtä varten